edustaja zyskowicz mainitsi täällä salissa siinä samassa yhteydessä että eläkeläisten asema heikkenee vain suhteessa palkansaajiin

eli kyllä tämä epäsuhta suorastaan kasvaa ja kasvaa myös suhteessa nyt olemassa olevaan tilanteeseen varsinkin kun otetaan huomioon sitten se että lääkekorvauksien omavastuu kasvaa samoin kuljetusten ja myöskin kunnat saavat periä hoidosta suurempia korvauksia

on siis ikävä kyllä todettava että nämä pessimistiset eläkeläiset olivat oikeassa kun he epäilivät silloin vaalien alla että heidät sitten unohdetaan

kun te väitätte että rahaa ei ole jaettavissa siten että keskituloiset eläkeläiset eivät kärsisi suhteessa palkansaajiin niin te jaatte puoli miljardia euroa lähes tähän työtulovähennykseen ja teiltä ei senttiäkään liikene keskituloisen eläkeläisen verotuksen korjaamiseen jossa nyt tällä hallituksella mukaan lukien edustaja tolppasen puolue olisi nyt täysi valta toimia ja korjata kaikki entiset ongelmat mutta te vain pahennatte niitä

totta on että nyt tähän keskeiseen kysymykseen verotuksesta ei saatu vastausta tai itse asiassa saatiin kaksi vastakkaista vastausta niin kuin näistä pöytäkirjoista voidaan hyvin lukea että eräiden mielestä maakuntavero on suljettu pois ja eräiden mielestä maakuntavero on edelleen voimassa

arvoisa puhemies

hyviin tapoihin kuuluu että uusi hallitus ei pura edellisen hallituksen päätöksiä ja sitoumuksia vaan tekee oman budjettinsa ensimmäiselle kokonaiselle hallintovuodelleen

myönnän olleeni epätarkka siinä että ministeri ei ollut operatiivisessa johdossa mutta hän oli tämän yhtiön omistaja silloin kun tämä järjestely tehtiin joka hyödynsi tätä porsaanreikää

sitä ikävämpi oli yllätys kun vasta tänä aamuna ilmeni että uusi hallitus on tehnyt teknisestä lisäbudjetista selkeästi poliittisen lisäbudjetin

mutta palatakseni tähän varsinaiseen teemaamme eli näihin vaaleihin kuten edustaja savola sanoi olisi äärimmäisen tärkeätä nostaa äänestysaktiivisuutta

tässä suhteessa asiallisesti ottaen ministeri on tässä toiminnassa ollut osallinen ja hän itse tunnusti haastattelussa että tämä järjestely liittyy verosuunnitteluun

arvoisa puhemies

edustaja kankaanniemi puhui oikein kauniisti ekologiasta ja tämä kun ei ole hänen puolueeltaan ihan tavanomaista niin sitä kuunteli vaihteeksi oikein mielikseen

kyllä ne paikat tulevat vähemmilläkin äänillä täyteen

päästökaupasta saatavat varat siis jo ennen nykyisen hallituksen aloittamista kerätyt varat ovat osa kehitysyhteistyön rahoitusta

eun neuvosto voi tehdä päätöksen kuten se on tehnyt edellisissäkin eurovaaleissa siirtää ajankohtaa pois sieltä kesäkuun alusta ja se marginaali on kaksi kuukautta siitä kesäkuun alusta

tämä autoveron alennus on siis tehty velkarahalla

me emme tiedä mitkä kehitysohjelmat nyt pysähtyvät kuin seinään mistä sopimuksista ja sitoumuksista suomi lipeää ketkä jäävät kärsimään ja ihmettelemään uuden uljaan suomen itsekästä linjaa

voidaan sitten muistella ja ihmetellä vähän tuoreempia tapahtumia että mistä tuli tämä äkillinen tarve laskea autoveroa siis nimenomaan uusien autojen ostamisesta tässä vaikeassa julkisen talouden tilanteessa

näin ollen kun on kyse siitä että eun neuvosto voi perustellusta syystä tämän aikaistuksen tehdä niin suomellahan olisi täysi mahdollisuus jos haluja on ajaa tätä aikaistusta

oli surullista kuulla ministeri stubbin perusteluita että maailman köyhimmiltä pois otetut rahat pannaan talteen hallituksen omaan jemmaan jos jotakin tarvetta sattuu ilmenemään

no eräs puolue lupasi vaalien alla poistaa autoveron kokonaan

en nyt muista oliko se ennen vai jälkeen sen että puolue lupasi että kreikan piikki pannaan kiinni tai että maahanmuutto loppuu mutta yhtä pyhä lupaus se joka tapauksessa oli

olisi ollut kiva kuulla hänen periaatteellinen kantansa ajatukseen

asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan

mutta näillä äkkinäisillä ja julmilla leikkauksilla sekä yleisesti kansallista uhoa henkivällä ohjelmallaan hallitus menettää suomen puhevaltaa euroopan unionissa ja maailmassa

autoveron alennustahan kustannetaan ajoneuvoveroa korottamalla

ne tavalliset ihmiset jotka ajavat esimerkiksi maaseudulla huonoilla teillä isoilla autoilla isopäästöisillä autoilla ja joilla ei todellakaan ole varaa ostaa upouutta autoa häviävät tässä kaupassa satoja euroja tavallisia vähävaraisia suomalaisia

edustaja elo osoitti tuossa äsken varsin rajallista ymmärrystä siirtolaispolitiikasta

nämä kahdenväliset verosopimukset on syytä päivittää mutta kansainvälistyvässä maailmassa maiden rajojen ylittävä voiton pimitys ja veron välttely vaatii yhteistä kansainvälistä toimintaa

sinänsä ajoneuvovero on ympäristön kannalta hyvä ja suosii esimerkiksi sähköautoja jollaisella pääministerikin ajaa mikä on hienoa ja edistyksellistä mutta luulenpa että tämän erään puolueen kannattajat eivät laittaneet näitä vihreitä tavoitteita ihan kärkipäähän

perussuomalaisethan on tinkinyt kaikista periaatteistaan päästäkseen hallitukseen joten varmaan neljän vuoden päästä edustaja elo on ensimmäisenä rakentamassa kanssani suurta moskeijaa vantaalle

juuri tänään kokoontuu ministerineuvosto joka on hyväksymässä komission direktiiviä automaattisesta pakollisesta tietojen vaihdosta jolla jokaisen eu maan verohallinto saa tietoja monikansallisten yritysten sisäisestä tuloksen ja voitonjaosta ja konsernien sisäisestä rahaliikenteestä

mutta selvää on että meillä on paljon opittavaa ruotsista siinä kuinka maahanmuuttajat tuntevat olevansa tervetulleita ja kuinka tehokkaasti heidät otetaan mukaan koulutukseen ja työelämään

samaan aikaan hallitus leikkaa joukkoliikenteen tukea sieltä missä yhteydet ovat jo valmiiksi uhanalaiset ja tällä tavalla toteuttaa muun muassa edustaja eestilän ennustuksen siitä että autoilu on ainoa vaihtoehto siellä mistä joukkoliikenne loppuu

se johtuu siitä että koko eussa valtiolainojen korko on laskenut ja talous vakaantunut ja se on suuresti euroopan keskuspankin ansiota kun se tänä keväänä käynnisti suuren valtiolainojen osto ohjelman kauan odotetun rahapoliittisen elvytyksen

sama hallitus joka on täällä mainostanut olevansa kovasti kuunteleva ja neuvotteleva ilmoitti saman tien tylysti tämä kuunteleva ja neuvotteleva ministeri stubb että se ei käy

toivon että suomi työskentelee sen puolesta eussa että kun ja jos ilmoitusvelvollisuudesta saadaan hyviä kokemuksia ja käytännöt kuntoon liikevaihdon alarajaa lasketaan asteittain

ja vielä sähköautoista

puheenjohtaja soini nosti kovan metelin räikeistä sopimusrikkomuksista eli ekpn osto ohjelmasta jonka hän julisti yksiselitteisesti eun perussopimuksen vastaiseksi

tämä kansainvälinen aggressiivinen verosuunnittelu on ilmiö johon edellisen hallituksen valtiovarainministeri urpilainen ryhtyi puuttumaan ja hänen seuraajansa valtiovarainministeri rinne jatkoi työtä

pari päivää sitten eu tuomioistuin kuitenkin osoitti soinin yksiselitteisyyden vääräksi ekpllä oli täysi oikeus yrittää pelastaa euroopan talous

soini tivasi välikysymyksessä hallituksen laskelmaa siitä kuinka paljon velkapapereiden rahoitus suomeen vaikuttaa

silloin soini vaati hallitukselta

hallitushan toi tänne eduskuntaan veronkiertäjien armahduslain ja omaisuuden pimittämistä helpottavan hallintarekisterilain mutta joutui ne paineissa perumaan

niin epätoivoisen ekologisilla perusteilla kuin tätä autoveron alennusta nyt tässä onkin puolustettu täytyy todeta että tämä hallitus ei kunnostaudu ympäristöasioissa mutta ei myöskään valtiontaloudellisessa järkevyydessä

kansallisessa lainsäädännössä on myös tilaisuus osoittaa että hallitus ei rakasta verosuunnittelijoita vaan kantaa huolta yhteiskunnan palveluiden rahoituksesta ja julkisen talouden alijäämän hallinnasta

arvoisa puhemies

edustaja heinäluoma ei tuossa äsken havainnutkaan salin oikeassa reunassa ketään mikä johtui siitä että edustaja heinonen oli hakeutunut edustaja lindtmanin viereen salin toiselle puolelle ehkä turvapaikkaa hakien vaikka hyvin ylhäiseltä korkeudelta edustaja heinäluoma tätä asiaa tarkkaili

tämä varmasti tulee kokoomusta ja perussuomalaisia vastaan että he ovat yhtyneet keskustan kantaan että eläkeläisiä ei pidä kohdella yhdenvertaisesti palkansaajiin nähden

tämä edustaja lindtmanin ensimmäisenä allekirjoittama talousarvioaloite korjaisi tilanteen eläketulovähennystä laajentamalla

samaan aikaan on varaa laskea autoveroa eli uusi auto niille joilla on varaa

ilmeisesti autoa pienempi tai halvempi ostos ei hallitukselle kelpaa sellainen johon eläkeläisellä olisi varaa sellainen jota eläkeläinen kasvaneella ostovoimallaan voisi ostaa ja saada aikaan kulutukseen kaivattua kysyntää

tässä jo edustaja heitti privaatisti tämän hallituspuolueilta jo niin kertosäkeenomaiseksi tulleen väitteen että haluamme lisätä vain velkaa

puhemies

me olemme sanoneet monta kertaa eduskunnassa ja sanomme vielä uudestaan että se vaihtoehtobudjetti jonka teemme ja joka on oikeudenmukaisempi ja aitoa kasvua luova ja jonka esittelemme täällä salissa ottaa vähemmän velkaa kuin hallitus ensi vuonna

se oli ihan aitoa isänmaallisuutta

oma kokemukseni on että monet niistäkin jotka ovat jyrkästikin vastustaneet tätä lakia ovat menneet elämässä eteenpäin ja toivon että loputkin voivat kokea että heitä ei ole henkilökohtaisesti tai heidän vakaumustaan loukattu syrjitty tai syrjäytetty vaikka oma asia ei voittanut

arvoisa puhemies

en nyt voi yhtyä edustaja kurvisen tulkintoihin

arvoisa puhemies

hallitukselle täytyy puhua sitä kieltä jota hallitus ymmärtää

hallitushan pomppaa aina metrin ilmaan kun luottoluokituslaitos saapuu suomeen tekemään arvioita mutta tästä arviosta jossa standard poors todella totesi täysin yksiselitteisesti että tämä kasvupaketti ei tuo kasvua te kyllä vaikenitte

mutta perusteluna ministeri stubb käytti silloin sitä että pakolaistulvan takia joudutaan myöskin kaikkein suurituloisimpiin puuttumaan eli tässä kuitenkin nämä rahat korvamerkittiin

ja yksi näistä ehkä räikeimmistä tapauksista oli se että oli perustettu nimenomaan kiinteistöyhtiön kansainväliseen verosuunnitteluun erikoistunut yhtiö belgiaan tuon matalan verotuksen maahan

meidän ei pidä eikä meillä ole oikeutta haaskata voimavarojamme siihen että kaivelemme tongimme ruodimme ja revimme jo tehtyjä päätöksiä nyt ne on saatettava toimeksi

meidän velvollisuutemme on katsoa eteenpäin

kävi ilmi että mitä iloisemmin leikkaatte pienituloisilta sitä vastentahtoisemmin olette joutuneet myöskin pyytämään edes osan hyvätuloisista mukaan talkoisiin

nyt on myöskin todella syytä paneutua tähän alijäämään joka nostettiin esille ja ei riitä pääministeri sipilä että tuotte helmikuussa tämän jo nyt mainostamienne hankkeiden rahoituksen esiin sillä kärkihankkeet katsotaan eun silmissä valtion menoiksi myyntituloja ei katsota tuloiksi eikä ylisuuria osinkoja

ja juuri tämä mistä olimme yhtä mieltä edustaja lohen kanssa on selkeä porsaanreikä nykyisissä verotuksissa koska kiinteistöyhtiöiden rajat ylittävä etuyhteistyö kuuluu nimenomaan tuloverolain piiriin jolloin on täysin olennaista se mitä tuossa äsken sanoin että hallituksella on mahdollisuus esittää nämä kaksi konkreettista lakihanketta ja tällä tavoin osoittaa myös teoilla eikä vain puheilla halunsa puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun

olen pahoillani että tämä on teille niin vaikeaa mutta ajatelkaa nyt sentään kuitenkin sitä että keskijohto nyt kuitenkin tässä osoittaa solidaarisuutta myöskin ylimmälle johdolle

itse asiassa juuri tällä hetkellä suomen alijäämä on paremmassa kunnossa kuin viime vuonna kiitos tuon parjatun edellisen hallituksen mutta nyt te tietoisesti kasvatatte alijäämää näillä hankkeilla

arvoisa puhemies

jos nyt oikein muistan niin vattin edellinen ylijohtaja piti kovaa meteliä siitä että lapsiperheiden vanhempia ei saada työelämään

no tämä lasku tarkoittaa sitä että näiden molempien työssä käyvien vanhempien veroaste veroprosentti nousee puoli prosenttiyksikköä

tämä veronkorotus kohdistuu jostain syystä työssä käyviin pienten lasten vanhempiin ja ennen kaikkia niihin kotiäiteihin joitten pitäisi haluta ja voida mennä työelämään

juuri sen takia kuten edustaja kurvinen sanoi pelisääntöjen pitäisi olla selvät ja samat kaikille mutta nyt tässä verovertailussa suomi on näitten kansainvälisten kiinteistörahoitusyhtiöiden kannalta varsinainen veroparatiisi

europarlamentaarikkona timo soini kuului aikanaan nigel faragen johtamaan ryhmään

miljardien eurojen sijoitukset tulevat suomeen sen takia että ne voidaan täältä viedä pois ilman veroseuraamuksia siksi se pitäisi korjata